toivon että vihreät tukevat silloin muitakin lakiesityksiä kuin tuulivoiman osalta ja päästään tässä asiassa nopeasti eteenpäin

nyt kun nämä ydinvoimaratkaisut ovat alueellisesti tänne länsi suomeen painottuneita niin toivon että itä suomi sitten näissä uusiutuvan energian investoinneissa saa oma osansa

se oli hyvin yhteinen jaoston näkemys

täällä on käyty keskusteluja voimakkaasti siitä miten metsähallituksen luontopalvelut voidaan turvata ja vältytään irtisanomisilta ja että jatkossa jos yt neuvottelut käynnistyvät työttömiä ei myös voida ottaa sinne ja työllistää

panimme hieman paremmaksi eli annoimme hieman enemmän rahaa kuin oli pyyntö mutta toivottavasti se mahdollistaa sen että nämä työpaikat pystytään sitten pitämään luontopalvelujen parissa

arvoisa herra puhemies

kannatan edustaja kivirannan hylkäysehdotusta asian osalta

tähän sisältyy kuitenkin eräitä hieman kyseenalaisia asioita ennen kaikkea rahoituksen osalta joka on ainakin kunnissa osassa kuntia nostanut hieman vastarintaa ja niin sanotusti karvoja pystyyn

tässähän on valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä kiinnitetty erityishuomiota tähän valtionosuusleikkauksia koskevaan päätökseen ja sen oikeutukseen on kiinnitetty erityistä

kun ja käytännössä tämä on pysyvä ratkaisu eli kunnan valtionosuuspohjaa pienennetään siinä määrin kuin mitä tämä korotettu kiinteistöverotuotto tuo sinne

arvoisa herra puhemies

aivan aluksi tästä vihreitten näkemyksestä varusmiespalveluksesta haluan kyllä tuoda kantani julki

tämä on tietysti hallintovaliokunnan asia valtionosuuksien osalta mutta näyttää siltä että myös perustuslakivaliokunta ottaa tähän kantaa ja sitten jää nähtäväksi onko tämä mahdollista viedä eteenpäin tässä muodossa kuin missä se nyt käsittelyssä on

käytännössä on kuitenkin niin että harvaanasutut kunnat saavat poikkeuksellisen paljon valtionosuutta muutenkin ja tämä on vääristämässä hieman tätä rahoituspohjaa

se on korvaava järjestelmä

tämä on syytä todeta

osassa harvaanasuttuja kuntia on kuitenkin tilanne niin että siellä on isoja pinta alaltaan suuria alueita missä ei ole koskaan yhtään taloutta ollut eikä tule mutta se tähän laskelmaan joka tapauksessa vaikuttaa ja tämä on nähty kyllä aika tavalla ongelmalliseksi ja korjaus olisi tietysti hyvin toivottava kun perusteluissa kuitenkin sanotaan että kuntien maksukyky huomioidaan tässä prosenttimäärittelyssä ei sitä oikein perusteellisesti mielestäni kuitenkaan ole huomioitu

maanpuolustustahto ja sen ylläpito edellyttävät mielestäni sitä että puolustuksen peruslinja yleinen asevelvollisuus laaja reservi ja alueellinen puolustus linjataan myös tulevaisuudessa uskottavan puolustuksen keskiöön

ehkä se on vielä in tänäänkin jos näin todetaan

kuitenkin kaikkien myöskin loma asuntojen ja tilapäisessä käytössä olevien asuntojen varustetason lisääminen mahdollistaa etätyön ja saattaa olla niin että jatkossa kun kiinteistöveroja määrätään myös se onko sinne laajakaistayhteys nostaa sen kiinteistön arvoa ja sitä kautta kunnille tulevaa kiinteistöveron määrää

lähtökohta on se että on uskottava puolustus ja siihen on riittävät resurssit myös käytössä

on todettu että kun maa on sulanut niin kuokka maahan

jotkut meteorologit ovat ennustaneet että kaikkialta suomesta ei ole lumi sulanut vielä kun uusi sataa mutta se toivottavasti ei kuitenkaan ole este tämän laajakaistan rakentamiselle

maakuntien liitothan kilpailuttavat tämän asian ja on varmaan hyvä että se hyvinkin tarkkaan käydään läpi

kotitalousvähennyksen osaltahan on tehty se korjaus että se joka on sen laajakaistan valokaapelilinjan viimeisten kahden kilometrin päässä oleva talous voisi kotitalousvähennyksen kautta saada osittain yhteiskunnan tukea että saa myös sinne kahden kilometrin päähän tämän yhteyden ja sikäli se on erittäin hyvä ja kannatettava asia

tässähän selkeästi todetaan niin että ne alueet jotka jo nyt ovat nopeitten yhteyksien lähellä eivät pääse tuen piiriin ja se tarkoittaa ymmärtääkseni taajama alueita ja sekin varmaan on ihan oikea peruste

puolustusvaliokunta kävi varsin laajan asiantuntijakuulemisen afganistanin tilanteen osalta

on todettava se että lausunnot hieman erosivat sen mukaan oliko kyseessä asiantuntijana sotilastaustainen henkilö vai ei sotilastaustainen henkilö

mutta hyvin toivottavaa olisi se että ei kävisi niin kuin nyt on käynyt osittain muutama vuosi sitten näitten puhelinverkkojen osalta että operaattori joka omisti linjat mutta ei toimittanut palvelua sai ihan keneltäkään kysymättä purkaa ne linjat pois

suomi velkaantuu vauhdilla

meistä itse kukin kysyy onko oikein elvyttää velkarahalla

aggressiivinen tulopohjan laajentaminen esimerkiksi yritysverotusta kiristämällä veisi talousvaikeuksissa kamppailevilta yrityksiltä lopullisen uskon selviytymiseen taantuman yli

tilanne on huonontunut myös

puolustusvaliokunnan lausunnossa todetaan että turvallisuustilanne on valiokunnan kuuleman asiantuntijan mukaan edelleen vaikea

leikkauslistoja